mutta toinen asia mihin nyt vielä henkilökohtaisella tasolla haluan kiinnittää huomiota on se että nyt kun tulee mahdollisuus irtisanoa virasta tuotannollisilla syillä ja meillä on tulossa aika isot kuntauudistukset ja seurakunnat sitten yhtyvät kuitenkin kuntien mukana niin meillä seurakunnan viranhaltijoilla ei ole samanlaista suojaa kuin kunnan viranhaltijoilla tällä hetkellä on näillä johtavilla virkamiehillä

tämä metsästysasia varmasti nousee valiokuntakäsittelyssä kun tästä maa ja metsätalousvaliokunta lausunnon ympäristövaliokunnalle antaa laajaan keskusteluun

todellakin poliisikurssien aika on ohi ja poliisiammattikorkeakouluun siirtymisen myötä poliisikoulutus on merkittävästi muuttunut

kyllä meidän tässä täytyy olla varuillamme yhtä lailla kuin sen mäntyöljyn kanssa ettemme me vähennä sitä mahdollisuutta käyttää meidän omia puuvarantojamme tai jo käytössä olevia turvemaitamme energiakäyttöön

siitä voidaan olla eri mieltä missä sitä on ja mihin tulisi lisätä mutta ilmeisesti nyt on näin että ruotsissa todellakin tämä viranomaistoiminta sääntely on osa sitä tuotantoa ja siitä muodostuu se tuotantopotentiaali koska varmasti numeerisesti on totta että ruotsissa on vähemmän säädöksiä

arvoisa puhemies

se merkitsisi samalla jatkuvuutta kotimaisille yrittäjille hakeyrittäjille ehkäpä maatiloille jotka haluavat investoida siihen että he tuottavat maatiloillaan biokaasua ja uskalletaan tähän suomalaiseen hyvään metsäklusteriin panostaa

toivon että ministeri kiinnittää myös tähän erityistä huomiota

tämä on huomioitava muitakin kansallispuistoja perustettaessa että tästä nyt ei sitten ennakkotapausta tule metsästyksen liialliseen rajoittamiseen

ikävä kyllä ensiavun antamisesta on sanottava näin että vain kokemus tuo sitten lisää sitä varmuutta ja kukapa sitä kokemusta ensiaputilanteesta nimenomaisesti haluaa

arvoisa herra puhemies

kai tässä on sitten ääneen sanottava myös kun tuo olvassuo on tullut puheeseen että olen tyytyväinen että sitä kansallispuistoa ei sinne naapurikuntanikin utajärven alueelle perustettu

tässä ollaan kyllä kuitenkin siirtymässä metsälainsäädännöstä siihen että ympäristölainsäädäntö tulee entistä enemmän säätelemään meidän metsiemme käyttöä

ja alan kyllä henkilökohtaisesti epäillä myöskin että sitten varsinaisessa viranomaistoiminnassa varmaan ruotsalaiset diskuteeraavat viranomaisten kesken nämä asiat selviksi ennen kuin joku lupa myönnetään että ei tule sitä tilannetta että kuten meillä sitten viranomaiset valittavat toistensa päätöksistä

monia hyviä ohjelmia tuli elävänä mieleen ja oli luettavissa täällä ja edelleenkin huomaan

edelleen meidän täytyy kehittää energiapuun käyttöä ja korjuuta muistaen että sillä raskaalla motolla ei välttämättä kannata mennä niitä puunjuuria pilaamaan vaan oikea aikaisella energiapuun korjuulla hoitotöinä me tuotamme myös parempaa materiaalia kemialliselle ja mekaaniselle puunjalostukselle

mutta on ihan hyvä tuoda nämä asiat tietoon ja kun meillä on täällä hallintovaliokunnan jäseniä ja varajäseniä paikalla niin varmaan tähän voimme kiinnittää jatkossa huomiota

yleiskeskustelu on päättynyt pyritään yksityiskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyy lakiehdotukseen sisälly mitään osaltaan valvoo etua tässä asiassa

olisi tietenkin ollut hyvä nähdä ministeri täällä esittelemässä tätä asiaa mutta hyvä nyt kuitenkin että tämä esitys on täällä

mutta vielä haluan nostaa esille sen asian mitä edustaja hiltunen ansiokkaasti tässä toi esille ja myöskin edustaja tolvanen tämän työssäoppimisen merkityksen

koska lain mukaan yhtiön tehtävänä on tuoda täyden palvelun tv ja radio ohjelmisto siihen liittyvine oheis ja lisäpalveluineen rohkenen lausua muutaman sanan evästykseksi liikenne ja viestintävaliokunnalle

pakkohan se on myös todeta että metsätalousmaan pinta ala tulee tällä päätöksellä vähenemään ja niin tässä on ne talousvaikutukset laskettu mukaan esitykseen

useat edelliset hallitukset ovat pyrkineet saamaan laajakaistaa suomeen lisää haja asutusalueillekin mutta ihan vilkkaasti tämä ei näytä tulevan ja siitä pieni moitteen sana

arvoisa puhemies

kansalaisyhteiskunnan ja suomalaisen kulttuurin vahvistamiseksi kulttuurillisten ja sivistyksellisten näkökulmien huomioon ottaminen on haastava ja korkea tavoite ja suomalaisten tyytyväisyys yleen on vahva

ja ihan lähellä uskon kyllä meillä on ammattikorkeakouluista jo kokemusta suomessa hyvistä rakenteista tosin ne nyt ovat eri organisaatiossa kuin poliisiammattikorkeakoulu mutta jos vain sellaista hyvää suunnittelua ja miksipä ei olisi hyvää suunnittelua tässä harjoitetaan niin näen että tässä koulutuksessa nyt kun se pitenee ja tulee ylempi ammattikorkeakoulututkinto on kyllä valtavasti mahdollisuuksia todella semmoiseen työssäoppimisen hyvään kehittämiseen

sitä voidaan pohtia mikä tämmöisten määräaikaisten lupien tai lakien vaikutus on ylipäätään yritysten investointeihin tai sitten kansalaisten omiin taloussuunnitelmiin

siellä päästötavoitteita ei ole otettu huomioon mutta biopolttoaineitten käytön lisäämisellä taas kerran voimme hyödyntää sitä korkeaa teknologiaa tuotekehitystyötä mitä suomessa on tehty biopolttoaineitten osalta niin että voidaan käyttää myöskin sellun sivuvirtoja

suomi on teknologian ja it alan kärkimaa mutta on hivenen noloa että rahoitus on kangerrellut niin että nämä hankkeet eivät ole menneet eteenpäin toivotulla tavalla

mutta tästä erilliskertomuksesta nyt haluan ensimmäisenä nostaa esille ihan tämän kuntaosuuden mihin nyt tässä viitattiinkin sen mitä uudistuksia siellä nyt on mennyt läpi ja mitä ei ja ylipäätään sen mikä kuntien tilanne on se on haasteellinen totta kai

olen sitä mieltä että tätä täyden suojelun periaatetta tulisi voida tarkastella kriittisesti realistisesti ja jopa miettiä sen osittaista purkamista niin että näitä metsiä vanhoja metsiä jotka eivät ole enää hiilinieluja vaan hiilivarastoja tai lahotessaan tuottavat hiiltä voitaisiin käyttää osin talouskäyttöön

jo hallitusohjelmaan kirjatut tavoitteet saati maamme suunnaton kyky tehdä asioita hajautetusti on nyt otettava käyttöön

mutta aluksi finavia oyn pääomittamisesta haluan sanoa sen mitä on salikeskustelussakin tullut moneen kertaan esille eli on muistettava maakunnallisia kenttiä

mitä tulee tämän nykyisen merituulivoiman käytön lisäämiseen myöskin ettei se vain se e

me tarvitsemme erityisesti tässä esityksessä mainittua edistyksellistä laajakaistaverkkoa eikä sitä että pudasjärven mummon täytyy kiivetä katolle saadakseen mokkulalla nettiyhteyden

viittomakieli on yksi vähemmistökielistämme ja silläkin on sivistyksellinen kulttuurinen tehtävä ja sen ohjelmatarjonnan lisääminen lisää tasa arvoa

se siis tällaiseen yhden energiasektorin voimakkaaseen tukemiseen niin täytyy muistaa sitten suomen matalat rannikot että mitä se aiheuttaa sitten siellä niille paikallisvesistöille

hallitusohjelmaan kirjattu kuntauudistus nähtiin tämänkin kertomuksen mukaan ja tätä siteeraten nyt siis yhtenä välineenä hakea sitten näitä julkisen sektorin säästöjä ja tämä ei sitten toteutunutkaan ja sitten se keskustelu tästä kuntauudistuksesta jäi harmillisella tavalla pyörimään paikallaan

olen myös sitä mieltä että etelä suomessa kun suojeltua metsää on vähemmän kuin pohjois suomessa painopistettä voitaisiin myöskin tarkastella uudelleen

on toki selvää että me tarvitsemme helsinki vantaan kenttää myös maakunnallisia kenttiä varten mutta jatkossa olisi tuettava näitä maakunnallisia kenttiä vaikkapa sitten helsinki vantaan tuotoilla tulevaisuudessa

arvoisa herra puhemies

ja edelleenkin vielä haluan korostaa sitä että jos tämä rakentaminen on ulkomaista ja tulee sellaisista maista missä sääolosuhteet ovat suomesta hyvinkin poikkeavat niin otetaanko huomioon esimerkiksi sitä että perämeren alueella on jäätä jäätiköt tulevatko nämä myllyt sitten sellaisista maista missä jääolosuhteet on otettu huomioon

täällä on kyselty konkreettisten työpaikkojen perään

en siis kansallispuiston tuomiin matkailutuloihin sinänsä kauheasti panostaisi mutta kokonaisuutena ruukkimiljöö mukaan luettuna tämä kokonaisuus monimuotoisuus on varmasti täysin hyvä asia

me perussuomalaiset otimme esille energiapolitiikan ja näkemyksemme mukaan juuri esimerkiksi hajautetulla ja sataprosenttisesti kotimaiseen bioenergiaan ja biomassoihin perustuvalla energiantuotannolla saataisiin alue ja paikallistalouksien kautta kansantaloutta tukevia ratkaisuja

keskusteltiin mekaanisesti kuntien määrästä tai sitten siitä hallintorakenteesta kun minun mielestäni olisi pitänyt keskustella nimenomaan siitä mikä nyt on tullut juuri hiljattain voimaan elikkä tästä kuntakokeilulaista

näen sen nimenomaan siis tasa arvo ja turvallisuuskysymyksenä myös kuten selonteossa on otettu huomioon ja tärkeänä tekijänä kansalaisvalmiuksien kehittämisessä

arvoisa rouva puhemies

viime viikolla eduskunta käsitteli arktista strategiaa ja tälle arktiselle strategialle tarvitaan kyllä tueksi täällä salissa niin moneen kertaan esille noussut lentoliikennestrategia ja nyt kun täällä on liikenne ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja joka edelläni puhui niin toivon että nämä terveiset tästä salikeskustelusta menevät perille ja lentoliikennestrategiaa todella kiirehditään

arvoisa puhemies

minä nimenomaan haluan painottaa niitä kehä kolmosen ulkopuolisia mahdollisuuksia ja ylipäätään haasteita palveluiden saatavuuden kannalta

tosin tietysti kulttuurimaisema sekin suojeluperiaatteena on ehkä hieman kyseenalainen mille tasolle ollaan ennallistamassa koska tässäkin tapauksessa maisema on elinkeinon tulos joten emme saa suojella kilpailukykyämme suomessa hengiltä

oletteko valmis lisäämään kotimaisen energian käyttöä ja esimerkiksi miettimään turpeen käyttöä uudelleen

tähänhän nimenomaan tämä kuntakokeilulaki nyt pureutuu eli lähdetään hakemaan poikkihallinnollisia kokeiluja ja etsimään nimenomaan niitä hyviä ratkaisuja ja toimivia käytäntöjä joita sitten laajentaa kuntakentällä

kysymyksessä on siis hallintovaliokunnan mietintö koskien rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain ja eräitten siihen liittyvien lakien muuttamista

toinen kysymys mikä liittyy kehyksiin ja mihin valtiovarainvaliokunta ja myöskin hallintovaliokunta yksimielisesti kiinnittivät huomiota on poliisin hallintorakenteen uudistaminen ja poliisimiesten riittävyys kentällä ja siihen liittyy myös talouden kysymys kun puhumme harmaan talouden torjunnasta ja rikoshyödyn saamisesta takaisin veroina

eri ryhmistä koostuvien muuttovirtojen ja niiden edelleen liikkumisen laajuus ovat osoittaneet että eivät euroopan unionin jäsenvaltiot ole olleet valmiita vastaamaan nykyrakenteilla tällaisista suurista ja edelleen jatkuvista ihmisvirroista aiheutuviin haasteisiin

minua lämmittävät erityisesti nämä kylmät asiat tällä hetkellä jotka ovat hyvin ajankohtaisia elikkä nämä arktiseen liittyvät kysymykset saamelaisalueen ongelmat ja myös maatalouden alaan liittyvät kysymykset

jatkossa toivon että tätä painotetaan myös ylen taholta ja liikenne ja viestintävaliokunnassa otetaan huomioon nyt kun myös uusi mediamaksu on tulossa

sitten liittyen tähän sote uudistukseen mihin myöskin täällä otetaan kantaa ja näihin rakenteisiin ylipäätään että ollaanko nyt luomassa jotakin liian raskasta ja läpinäkymätöntä rakennetta

ensinnäkin on asioita joille tässä tilanteessa ei edes hallitus voi mitään muuta kuin maksaa ja mukisematta ja puhun nyt eu lainsäädännön tuomista lisäkustannuksista esimerkiksi lisääntyneestä hallintobyrokratiasta josta tässä lisätalousarviossa todetaan ensinnäkin että viljelijätuen hallinnointijärjestelmän uudistamiseen menee tietty summa ja rahastokauden muutoksista aiheutuviin kuluihin

taustalla on myös eun ulkorajojen valvonnan pettäminen ja siitä johtuneet vakavat ongelmat schengen järjestelmässä ja dublin asetuksen toimivuudessa

onhan meillä muun muassa pitkät yhteiset rajajoet norjan ja ruotsin kanssa ja tälläkin hetkellä ajankohtainen luonnonlohikysymys ei voi olla yksipuolinen vaan pienehköt kai näin voi sanoa pohjoismaat saavat yhdessä enemmän aikaan jos ajatellaan kutujokia ja ykn kutuvaltioperiaatetta

hallituksen esityksessä ehdotetaan että rajavartijan peruskurssilla opiskelevien opintososiaaliset edut muutetaan pääsääntöisesti vastaamaan maanpuolustuskorkeakoulussa opiskelevien kadettien etuja

eli alueella jolla ei ole sisäisiä rajoja laiton maahantulo yhden jäsenvaltion ulkorajan läpi vaikuttaa kaikkiin muihin schengen jäsenvaltioihin